on hyvä muistaa että siinä ovat tietysti kansainväliset sopimukset jotka hallitsevat tätä kollajan rakentamista ja myöskin luonnon monimuotoisuuskysymykset

ojala niemelän puheenvuoroon haluaisin kohteliaimmin todeta että kellään tuskin on mitään sitä vastaan että siellä oleva hotelli voidaan kunnostaa ja säilyttää sen toimivuus

nimittäin olisin kysynyt oikeusasiamiehen palveluiden monikielisyydestä

nyt kuitenkin näissä yksityisissä laitoksissa minne on siirretty toimintoja se saattaa olla vaikkapa omistajan vaimo joka ei välttämättä ole ammattilainen ei sosiaaliopintoja harrastanut tai muuta se

herra puhemies

asko seljavaara viittasi henkilöstö on pyrkinyt sosiaalityöntekijät tekemään aina ensiksi lapsen edun näkökulmasta parhaan ratkaisun mutta yhdyn toki ajatukseen että tämä laitosvaltaisuus on tosiasia

suomi monikulttuuristuu kovalla vauhdilla ja oikeusasiamiehen repertoaariin kuuluvat myös ulkomaalaisasiat erityisesti silloin kun ne koskevat kansalaisuuskysymyksiä

se johtaa näihin moniin muihin kriiseihin ja näemme tällä hetkellä mitä pohjois afrikassa on menossa ja mitä sieltä sitten tulee jatkossa kuinka monta miljoonaa paikan hankkia edustaja kumpula natri vastaiskun turvapaikanhakijaa

se on se kaikkein suurin kysymys

mutta ne hankkeet jotka ovat olleet julkisuudessa esillä ovat mittasuhteeltaan käsittämättömän suuria kun ajattelemme tuon kansallispuiston luonnetta

olisin utelias kuulemaan miten näitä palveluita tällä hetkellä tuotetaan niin että näitten niin sanottujen ulkomaalaisasioitten asianosaiset itse pystyisivät käyttämään palveluja

lauslahti eulla on jo kätensä veronmaksajien kukkarolla

tuskin nyt juuri historiallinen mutta hyvä asia joka tapauksessa

tätä mitä ed

tässä on yksityisestä hotellihankkeesta kysymys

räsänen esitti että asianomainen hallintovaliokunta ilmeisesti pyytäisi lausunnon sosiaali ja terveysvaliokunnalta sopisi kyllä kannattaa

eräs omaishoitajia vahvasti rasittava asia on omaishoidon palkan vahva verotus

rajalakin sanoi ettei metropolialue helsingin seutu ole mitenkään irti ympäristöstä vaan sillä pitää olla yhteydet ja joka suuntaan

kehottaisin edustajaa tutustumaan myös ympäristövaikutusarviointiin mikä on tästä hankkeesta tehty

muistutan vielä siitä että rautatieyhteyttä helsingin alueelta pääkaupunkiseudulta itään ei ole ja se pitää saada aikaiseksi

vaikka tiedän että oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen työnjakoon liittyy tämä että oikeuskansleri

se on valtioneuvoston tehtävänä

on kysymys koko maasta ja yhteyksistä sinne

keskittyy ehkä enemmän näihin vankeusasioihin olisin tiedustellut onko teille tullut kanteluita näistä säilöönottokeskuksissa elävistä alaikäisistä lapsista

tämä masentaa mieltä ja niin kuin tiedämme varsin monet omaishoitajat itse ovat ikääntyneitä sairaita heillä on itselläänkin oman terveytensä kanssa tekemistä

suomihan rikkoo kaikkia kansainvälisiä lasten oikeuksien sopimuksia pitämällä lapsia vankilamaisissa olosuhteissa jopa niin että heiltä on evätty koulunkäynti tai muu viriketoiminta päivän aikana

he hoitavat esimerkiksi downin syndrooma lastaan joka on jo ikääntynyt myös tai juuri näitä puolison hoitoja joissa usein on vaikeastakin sairaudesta kysymys

näin ollen kysyisin arvoisalta ministeriltä joka on läsnä hienosti paikalla sitä onko mahdollisesti omaishoidon palkkioiden verotukseen pystytty kiinnittämään huomiota

arvoisa puhemies

tuo on tietysti laadullinen eteenpäinmeno että lääkekaapit muutetaan apteekkien palvelupisteiksi ja sillä sitten todella haja asutusalueiden lääketurvallisuutta voidaan lisätä

rehulalle toteaisin että hänen sitaattiansahan verot valtion maksettaviksi nykyinen hallitus toteuttaa kun se nimenomaan helpottaa erityisesti suurituloisten verotusta

tavallaan se taso nostetaan mutta aina tarvitaan se varsinainen apteekkikin jonka palvelupisteitä nämä sitten ovat

näinhän silloin tapahtuu ja nyt otetaan todellakin lisää lainaa jota varmaan tarvitaan mutta sen lisäksi olisi hyvä ottaa myös suurituloisilta veroja vähintään entiseen malliin

mitä tulee kunnan aloiteoikeuteen apteekin sivuapteekin tai palvelupisteen perustamiseksi niin kyllä siinä se apteekkari tai proviisori tarvitaan joka sen sitten lopulta perustaa

arvoisa puhemies

täällä ed

mustajärvi ihmetteli missä on työministeri

tässä mielessä tämä ei ollut oikein hyvä vertaus

eläkepolitiikka on kyllä viime vuosina ollut varsin kylmä eläkeläisten näkökulmasta ihan sieltä kansaneläkkeen pohjaosan asteittaisesta poistamisesta alkaen leikatun indeksin kautta ja nyt tuokaan ei ole kyllä kovin rohkaisevaa kansaneläkelaitoksen kannalta ja kansaneläkkeen idean kannalta että työnantajan kansaneläkemaksu poistetaan

on kyllä syytä ihmetellä kun tämän päivän helsingin sanomien vihreän puolueen puffauksessa luki että vihreät tunkeutuvat ay liikkeeseen olisi hyvä että työministeri olisi silloin paikalla kun kuntouttavasta työtoiminnasta käydään keskustelua

tämä verkkopalvelu joka on ikään kuin tämä uusi innovaatio tässä asiassa todella tulee käyttöön sitten kun tämä sähköinen resepti todella toimii

mutta puhemies tässä on todella kipeästä asiasta kysymys myös kunnissa

se kuka sen poisti oli kyllä taas käytännössä hallitus ja siinä saatiin vain jonkunlainen pieni leimasinjälki sitten työmarkkinajärjestöiltä ja nimenomaan ammattiyhdistysliike siihen mukaan ikään kuin vaikuttamaan jälkikäteen

siinä on ollut ongelmia tämän toteuttamiseksi

kunnat eivät kuntouta eivät tue kuntouttavaa työtoimintaa

aivan hyvin tässä mietinnössä otetaan huomioon myös lääkkeiden säilytys ja kuljetusolosuhteet ja esimerkiksi kolmiolääkkeissä kipulääkkeissä erilaisissa myöskin väärinkäytetyissä lääketyypeissä on tämä kuljetuksen turvallisuus tärkeä tekijä

tämä on tietysti nyanssi koko kaivoslaissa mutta kysymyksessä on yhtä kaikki luonnonsuojelualueella tapahtuva koneellinen kullankaivu

arvoisa herra puhemies

sitten kunnat maksavat puolet pitkäaikaistyöttömien menoista työhuoneen päistään toimeentulon heidän toimeentuloon liittyvistä menoista

mutta tähän asiaan mikä nyt on esillä tähän hallituksen esitykseen maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä

olemme puhuneet nyt siitä miten työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ihmisiä voidaan palauttaa työhön miten voidaan heidän työhönpaluutaan edistää

mehän tiedämme että täällä on säädetty laki muun muassa pallasylläs kansallispuistoon perustettavasta mittavasta hotellista jotenka ei tämä kaivosrakentaminen ja luonnon muokkaaminen ja muuttaminen kansallispuistoalueella ole mitään uutta

arvoisa puhemies

marjaana koskinen tässä esitteli tätä eriävää mielipidettä vastalausetta tässä eriarvoistavaa lainsäädäntöä on eläkepuolelle jälleen lisää tulossa

toisaalta kunnat eivät välitä osittain eivät tiedä ja näin sitten kärsii itse ihminen

kuitenkaan juuri ei ole puhuttu siitä joka asia täytyy toki ottaa myös puheeksi millä tavalla me estämme työkyvyttömyyseläketilanteen syntymisen yleensä sen että ihminen menettää työkykynsä

tämänkin keskustelun jälkeen tosiasiaksi jää se että hallitus lähettää wall streetin ahneuden aikaansaaman finanssikriisin laskun kuntien kautta pienituloisille kuntalaisille sairaille vanhuksille koululaisille

se on todella kallis tavalliselle pieneläkeläiselle ja hänen mahdollisuudelleen sitten tätä käyttää

muun muassa potilas voi hakeutua kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi asiansa kanssa ja käsittelyajat ovat noin kaksi vuotta

se että työnantajalla on oikeus määrittää se kuka tämäntyyppiseen uuteen maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelmään pääsee on juuri tätä

tämä lasku sitten maksetaan vaikeutuneena terveydenhoidon palveluihin pääsynä sairaaloiden toiminnan vaikeutumisena päiväkotien toiminnan heikkoutena luokkakoon kasvuna kouluissa ja niin edelleen

tällöin on kuntoutus todella keskeisessä merkityksessä keskeinen tekijä siinä kun esimerkiksi vammautumisen seurauksena tapahtuneen sairaalahoidon leikkausten ja niin edelleen

ympäristövaliokunnan lausunnossa nimenomaan ed

tämän tyyppisiä ongelmia liittyy tähän aika tavalla

arvoisa herra puhemies

kun katsoo myös sitä palvelusetelilainsäädäntöä joka tällä hetkellä on käytössä niin se on lähinnä sosiaalitoimeen ehkä hammas suun terveydenhoitoon

varmasti uskon sosiaali ja terveysvaliokunnalla olleen myös niitä ajatuksia pitäisikö tämä koko laki sen eteneminen pysäyttää ehkä huonolla valmistelulla tehty hallituksen esitys palauttaa mutta liikkumavara ehkä tässä nyt oli myös jälleen pieni ja tämä asia ei sitten siihen suuntaan päätynyt

hänen pitää saada riittävä kuntoutus ettei se työkyky laske vähene ja nimenomaan nopeasti koska jos jo muutaman kuukauden sairastamisjakso venyy niin menetetään usein pysyvästi työkyky

mutta täällä keskustellaan nyt siitä että se siirrettäisiin ihan kaikkeen lääkärintoimintaan terveyskeskuksiin kilpaileviin yksityisiin lääkäriasemiin

tämä aktiivisuus oli aikaisemmilla hallituksilla enemmän esillä

näin on ja pysyy valitettavasti

nykyhallitus on ollut tässä varsin passiivinen

viime syksynä viimeksi oli vastaavan tyyppinen lakialoite täällä vasemmistoliiton toimesta

tätä pitäisi toki nyt toteuttaa

näin ollen tässä kaivoslakiasiassa yleensäkin on nyt ihastuttu jälleen liberalismiin ja sen viettelykseen

tätä asiaa ei voida valkoiseksi pestä millään selityksillä siitä että esimerkiksi yhteisöveron jakopohja muuttuu koska yhteisöverojen määrähän putoaa nyt kaikilla

lopuksi totean että edelleenkin meillä on työkyvyttömyyseläkkeiden saamisessa selkeä kynnys joka on aivan liian korkea ja on varsin asenteellinen sekä vakuutusoikeuksien että myöskin näiden vakuutusyhtiöitten näkökulmasta

haluaisin muistuttaa mieliin sen tosiasian että viime vaalikaudella ympäristövaliokunta otti yksimielisen kannan siihen suuntaan että sekä yksityisen että yleisen julkisen kunnallisen kaatopaikan jäteveron pitäisi olla sama tasoltaan ja se ei tarkoittanut sitä että se pitäisi nollata nimenomaan kunnallisessa jätehuollossa

me olemme täällä säätäneet kuntoutuslainsäädännön jossa todetaan että kuntoutus on suomalaisen perusoikeuksia

tämä verovähennysoikeus mikä tässä työnantajilla on on myöskin tällainen varsinainen heille annettu etu

tämä on yksi niistä perusoikeuksista jotka puuttuvat

kuntoutus on se heikko lenkki yleensä sairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidossa ja myös yleensä esimerkiksi vanhusten kotikuntoisuuden säilyttämisessä

ollaan puhumassa että suomi ei jää köyhäksi mutta kyllä suomi on köyhä ja siksi jää kun kilohinta on matala

tämä ajatus ei ole siis mikään uusi tietenkään että yksityisiin kaatopaikkoihin kohdistettaisiin verotus

tämä on tärkeä seikka nimenomaan siinä mielessä myös jos työkyvyttömyyseläkkeelle jo joutuneen ihmisen työhönpaluuta halutaan edistää

olemmeko vastuullisia pienituloisille ihmisille eläkeläisille niille joilla muutenkin on taloudellisesti vaikeata

silloin kuntoutus on samalla tavalla tärkeää

sitä viedään ja niin kuin ed

tosin jätelain kokonaisuudistuksen yhteydessä tämä asia tulee varmasti tarkastelluksi jälleen koska tällä hetkellä todella yksityiset kaatopaikat käyvät aivan selkeätä kauppaa liiketoimintaa ilman verotusta ja jätteitä kuljetetaan varsin pitkiä matkoja muun muassa pääkaupunkiseudulta kotkaan a

tennilä täällä totesi kaivosyhtiöt rikastuvat ed

hoskonen kaivosyhtiöt kyllä rikastuvat anacondat ja sen sellaiset mutta ei suomen kansa

vai olemmeko vastuullisia pankeille suurpääomalle niin sanotusti markkinamaailmalle että hoidamme heidän etunsa ensimmäiseksi

suomen kansalle jäävät kuopat jäljelle ja nämä kuopat eivät ole mitään pikkukuoppia ne voivat olla kilometrin mittaisia yhteen suuntaan ja puoli kilometriä toiseen suuntaan ja sitten useita satoja metrejä syviä

se pelikenttä on täällä eduskunnassa kunnanvaltuustoissa

arvoisa herra puhemies

kysymys siitä mistä me saamme rahat

tässä on tietysti vain muutama asia joista on puhuttu

tämä ei ole ympäristönäkökulmasta kestävää ja mikä tärkeätä tämä verottomuus ei vähennä jätteen syntyä

vasemmistoliitto esittää nimenomaan harmaan talouden kaventamista varten lisää budjettirahoitusta että voisimme sinne palkata ihmiset jotka hankkivat verotuloja

tämän takia olisi tärkeätä liittää näihin kaivoshankkeisiin aina se että jos ja kun niitä käynnistetään myöskin jalostus seuraisi tässä mukana

tynkkynen totesi tämän kiinnostavuudesta ja siitä kyllä ed

aivan oikein täällä todettiin että ensimmäinen ja tärkein asia on jätteiden synnyn ehkäisy vähentäminen sen rajoittaminen ja sitten uusintakäyttö niin että käytetään se esine jonka joku on hylännyt tuote uudelleen ja sen jälkeen vasta materiaalin kierrätys

latviasta on ollut puhetta hätäkeskuksista ja nimenomaan fosfaattiteollisuudesta lannoiteteollisuudesta fingridistä

mitä tulee uraanikaivoksiin niin se että meillä on talvivaaran kaivos joka on jo myynyt uraanituotantonsa kanadaan ennen kuin on edes ympäristövaikutusarviointia toteutettu puhumattakaan siitä että kaivoksella olisi uraanikaivoksen edellyttämä ympäristölupa on todellakin kummallista

pulliainen viittasi niihin valiokunnan kannanoton positiivisiin odotuksiin että taloustilanne olisi nyt ikään kuin helpottumassa

mutta haluaisin itse nyt pitäytyä kahdessa asiassa ensinnäkin sähkön hinnassa siltä osin mitä se asiakkaalle lähinnä kotitalouksille merkitsee

äänestyskynnys siis tämä piilevä äänikynnys on kaikkien tunnustama tosiasia ja se on todella suuri itä ja pohjois suomessa verrattuna uuteenmaahan

pulliaiselta mikä on käsityksenne kokeneena parlamentaarikkona siitä jos tämä valiokunnan kannanotto olisi kirjoitettu tämän päivän tietojen pohjalta

tynkkynenkin totesi

hiililauhdevoima on jätetty pois vanha vesivoima on jätetty pois eli nämä ansiottomat voitot jotka tulevat tuulen tuomina on vain osin tässä siis ydinvoiman osalta huomioitu

kun tätä sipulia kuorii niin itku tulee silmään ja sieltä syvältä sitten paljastuu muutama tosiseikka

olen aikaisemminkin kysynyt tätä asiaa ministeri pekkariselta joka on jälleen hienosti ja aktiivisesti paikalla ja kysyn edelleenkin miten on mahdollista että näin on menetelty

sitten olemme yhdessä todenneet myöskin sen että vaaliliitot eivät ole asiallisia mutta halutaan kuitenkin tuoda sitten tällainen valtakunnallinen äänestyskynnys